kokoomusnuoret oli sitä mieltä että toimeentulotukea saa leikata mutta kokoomusnuorethan varmaan on sitä mieltä että toimeentulotuki pitäisi poistaa kokonaan että on parempi että ihmiset elävät vedellä ja leivällä

tänään eduskuntatalon edessä opiskelijajärjestöt ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin lukioista ammattikorkeisiin kaikki olivat tätä lakia vastustamassa

suomi pärjää vain sillä että meillä on tutkimusta tuotekehittelyä entistä pidemmälle jalostettavia tuotteita joita viedään eteenpäin

kysymys on rinnakkaislakialoitteesta opintotukilaissa ja siinä nimenomaan esitetään indeksiin sitomista juuri niistä syistä mitä ed

arvoisa puhemies

kaikki poliittiset nuorisojärjestöt kokoomusnuoria lukuun ottamatta myös kaikkien kolmen muun hallituspuolueen nuorisojärjestöt olivat sitä mieltä että tätä lex soininvaaraa ei pidä hyväksyä

ensimmäinen kysymys on se että eurooppaan ja suomeen tulee eniten turvapaikanhakijoita sitten toisen maailmansodan

tätä joukkoa yhdisti iso banderolli jossa luki

lyödään lyötyä

nuorilta joilla voi olla oppimisvaikeuksia nuorilta joilla voi olla mielenterveysongelmia nuorilta jotka voivat kärsiä monenlaisista sosiaalisista ongelmista

ei voi yhtä aikaa sanoa että autetaan ihmisiä siellä missä on hätä etteivät he tule tänne ja samaan aikaan leikata nimenomaan niistä rahoista joilla yritetään auttaa hädänalaisia ihmisiä

erityisen ihmeellistä arvoisa rouva puhemies tässä on se että hallituksessa on kuitenkin kaksi puoluetta jotka ovat puhuneet lämpimästi perustulon puolesta

toki indeksiin sitomisen lisäksi tarvitaan tasokorotus jolloin opintotuen taso on sellainen että opintorahan taso on sellainen että sillä pärjää

toinen on keskusta joka on puhunut noin yleisellä tasolla ja toinen on vihreät joka eilen julkaisi sivun kokoisella ilmoituksella julistuksensa uudesta suomesta

arvoisa puhemies

kun puhutaan siitä että valtion tulot eivät riitä niin harmaa talous ja veroparatiisien hyväksikäyttö syö miljardeilla euroilla joka ikinen vuosi meidän verotulojamme

mutta miten tätä perustuloa edistetään sillä että leikataan ei perusturvaa vaan vielä sen alapuolelle menevää minimitoimeentuloa

arvoisa rouva puhemies

valtiovarainministeri jyrki katainen linjasi tässä keskustelun aikana kaksi tämän hallituksen suurinta saavutusta

arvoisa puhemies

ei näin voida toimia että perustuloa edistetään leikkaamalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta nuorilta

näillä perusteilla arvoisa puhemies ei voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen mihin kaikki asiantuntijat sosiaali ja terveysvaliokunnassa ovat tulleet mihin kaikki opiskelijajärjestöt ovat tulleet mihin kaikki nuorisojärjestöt kokoomusta lukuun ottamatta ovat tulleet siihen että tämä lex soininvaara on kohtuuton se on erittäin erittäin vahingollinen niille nuorille jotka ovat heikossa asemassa ja sen vuoksi se tulee hylätä

ei lähdetty kestävän energiapolitiikan suuntaan ei panostettu työllistävään kotimaiseen uusiutuvaan energiaan vaan lähdettiin rakentamaan kallista menneisyyden ydinvoimaa vientiä varten

byrokratia on lisääntynyt aika opetukselta ja tutkimukselta on mennyt byrokratian pyörittämiseen rahan perässä juoksemiseen

tältä pohjalta myös kannatan ed

emme voi toimia sillä tavalla että nyt hyväksymme leikkauksia minimitoimeentuloon ja toivomme että joskus joku hallitus toisi mahdollisesti jotain muita esityksiä

hallitus esittää tiukennuksia opintotukeen jota opiskelijajärjestöt vastustavat mutta hallitus ei esitä mitään niitä positiivisia asioita joita yhdessä opiskelijajärjestöt työryhmässä yksimielisesti ovat esittäneet

lopulta tänne tuotiin pelkästään heikennykset

oulun yliopistossa jossa ensimmäinen uuden yliopistolain mukainen hallitus perustettiin ulkopuolinen enemmistö aloitti välittömästi yt neuvottelut suuret ongelmat suuri tuska

ydinvoimalaan sisältyy aina riski riski onnettomuudesta tuotannon aikana ja tämä riski on niin valtava tuhot niin suuria että se pitää huomioida

ymmärrän että kokoomuksen mielestä kun katsoo esimerkiksi silminnäkijä ohjelmaa jossa eduskunnan puhemies niinistö nosteli maljoja oulun yliopistossa liike elämän kanssa se että tehdään bisnesyliopistot on suuri saavutus

toivon että teette voimallisesti töitä sen puolesta että täällä eduskunnassa voidaan tämä kokoomuksen tekemä mustelma korjata ja saadaan tuki sidottua indeksiin

ennen kaikkea ydinvoimasta jää säteilevä jäte säteilevä jäte jolle ei ole kehitetty ratkaisua tuhansiksi kymmeniksi tuhansiksi vuosiksi eteenpäin

ateriatuen korottaminen ei paljoa opiskelijoita lämmitä

eli kahvikupin verran opiskelijoille hallitus on valmis antamaan ja itse asiassa ateriatuki on jo syöty etukäteen koska aterian hintahan nousee

me kannamme riskit tuotannon aikana me joudumme huolehtimaan säteilevästä ydinjätteestä mutta suuri osa sähköstä menee vientiin

kun oikeastaan koko tätä vaalikautta on leimannut keskustelu vaalirahoituksesta vaalirahoituksen avoimuudesta ja uusista pelisäännöistä niin silloin kun niitä nyt käsitellään täällä eduskunnassa niin pieneksi on typistynyt se joukko joka sitten haluaa aidosti käsitellä niitä ratkaisuja joilla puututaan näihin ongelmiin jotka ovat horjuttaneet koko suomalaisen kansan uskoa parlamentarismiin ja demokratiaan

eikä ole sattumaa että fennovoiman isänmaalliselta kalskahtavan fennovoima nimen takana itse asiassa häärii saksalainen energiajätti e

kun täällä puhutaan että kenelle tässä halutaan tuottaa energiaa tässä halutaan tuottaa saksalaisen energiajätin osakkeenomistajille voittoa ja vielä mankala periaatteella

tämä tasaveroa kohti vieminen tarkoittaa sitä että pienituloiset maksavat suhteessa tuloihinsa enemmän veroa kuin isotuloiset

arvoisa puhemies

toisaalta me olemme murentaneet meidän veropohjaamme jolla pidettäisiin huolta hyvistä julkisista palveluista yhdessä tuotetuista julkisista palveluista ja toisaalta hyvästä perusturvasta

ne jotka kaikkein kiihkeimmin ovat jatkuvasti vuosia ydinvoimaa ajaneet ovat samat henkilöt jotka kaikkein kiihkeimmin vastustavat kaikkia leikkauksia meidän päästöihimme

pieni on tämä joukko

mielelläni kehun aina silloin kun on sen paikka ja täytyy sanoa että ministeri brax on vienyt monta asiaa esimerkillisesti eteenpäin tässä lainsäädännössä

ei ole uskottavaa yhtä aikaa puhua täällä ydinvoimasta ympäristöratkaisuna jos samaan aikaan kiihkeästi vastustaa selkeitä leikkauksia meidän päästöihimme

pidetään huolta siitä että nekin jotka joutuvat elämään toimeentulotuella tai työmarkkinatuella peruspäivärahalla saavat edes jollain tavalla säällisen elämän

tämä tulee selvästi lisäämään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ovatko ne nyt synonyymejä keskenään mutta kuulostaa hienolta kun on kaksi adjektiivia tulee laittamaan kuriin sitä hämäräpeliä jota on vaalirahoituksen ja puoluerahoituksen ympärillä ollut

arvoisa rouva puhemies

kelamaksun poisto toi miljardin euron aukon valtion budjettiin

ministeri brax nimesi tarastin työryhmän pohtimaan mitä pitäisi tehdä jotta kansan luottamus politiikkaan palautettaisiin miten saataisiin kepulipeli kuriin vaalirahoituksen ja puoluerahoituksen osalta

meidän vaihtoehtomme on sähkön kulutuksen leikkaaminen leikkaaminen säästön kautta leikkaaminen energiatehokkuuden kautta ja toisaalta sähkön tuotannon lisääminen uusiutuvien energiamuotojen kautta

arvoisa puhemies

kyllä me olemme sitä mieltä että ympäristöverojen tarkoitus on tehdä itsensä tarpeettomiksi niin että ympäristöä ei enää tuhota esimerkiksi sähkönkulutuksessa siirtymällä ympäristön kannalta päästöttömiin sähköntuotantomuotoihin

arvoisa puhemies

jo nyt jos ajatellaan keskimääräistä kansanedustajaa joka on tullut valituksia eduskuntaan kampanjaan on mennyt suomalaisen vuoden keskipalkan verran rahaa

me esitämme meidän vaihtoehdossamme progressiivista pääomaverotusta osingot pitää saada verolle varallisuusvero on palautettava ydinpolttoaineesta pitää maksaa veroa

se on ihan turhaa puhetta niin kuin edellisellä kerrallakin oli se että tulee risupaketin myötä mahdollisuus tai panostetaan uusiutuviin jos kaikki pääomat pannaan ydinvoimaan

voidaan selkeästi todeta että se estää monilta mahdollisuuden tulla valituksi

tämän kaiken pohjalta pitää todeta että ehdotan lausumaa

mutta jotenkin minä vaan muistelisin että ed

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

hallitus on laiminlyönyt energian tehokkaan käytön sähkön säästämisen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen nojatessaan energiapolitiikassaan ydinvoiman lisäkäyttöön

toki aina pääsee niitäkin jotka tulevat pienellä kampanjalla mutta on myös toisinpäin että ketään ei valita rahalla mutta ilman rahaakin on vaikea tulla valituksi

räsänen puheenvuorossaan yritti harata vastaan sitä mikä tänä päivänä on jo normaalia

silloin olisi huomattavasti vahvempi puheenvuoro jos olisi edes toiminut sen puolesta että tämä pykälä voitaisiin poistaa ettei näitä olisi niputettu yhteen

sen vuoksi tähän kilpavarusteluun arvoisa puhemies olisi pitänyt laittaa stoppi ja niin itse asiassa tarastin työryhmä esittikin

nyt te sanotte että tämä pitää hyväksyä ja sitten te olitte hyväksymässä sen heikennyksen äänestyksessä perjantaina

tarastin työryhmän mietinnössä todetaan että puolueille ja yksittäisille ehdokkaille pitää mainontakustannuksille laittaa yläraja

kyllä meidän pitää tässä maailmassa elää ja pyrkiä rakentamaan tätä yhteiskuntaa niin että lapsilla on oikeudet ja heillä menee mahdollisimman hyvin sen mukaan

tämän eduskuntatalon edessä tuhannet opiskelijat osoittivat mieltä opintorahan korottamisen puolesta paikkakunnilla ympäri suomea opiskelijat marssivat opintorahan korottamisen puolesta

räsänen ole tärkeintä se että lapsella on huolehtivat ja rakastavat vanhemmat ei se mitä sukupuolta he sattuvat olemaan